minäkin toivon että perustuslakivaliokunta vielä arvioi jos perustuslakivaliokunta tätä läpi kerran käy tämän kysymyksen mutta nämä olivat ne asiantuntijatahot jotka tämän arvion tekivät

jos ei muuta niin minä toivon että ahvenanmaa esimerkiksi rakentaa täsmälleen tai mahdollisimman lähelle samanlaisen oman järjestelmän kuin manner suomeen rakennetaan ja sitten näiden kahden järjestelmän välille luodaan yhteistyömenettely

seudullisen kansanäänestyksen ideahan olisi tuon hallituksen esityksen mukaan että niissä liittymiskunnissa tai liittyväksi esitetyissä kunnissa suuremmissa tai pienemmissä ylipäänsä kunnissa kaiken kaikkinensa suoritettaisiin kussakin erikseen kansanäänestys mutta äänet laskettaisiin yhteen ja katsottaisiin sitten mikä on lopputulos

haluan kuitenkin tämän maatilojen biokaasuraaka aineen rooliin siis sen kaiken lietteen ja kaiken muun mitä sieltä voi saada semmoisen pienen en sano täsmennyksen vaan ehkä kuvauksen sanoa miten näen sen ja mitä asiantuntijoiden kautta on esille tullut kun tätä on nyt pitkään valmisteltu yli toista vuotta

asia

nyt kuitenkin tämä järjestelmä johtaa siis siihen että samalla kun hinta nousee yleensä päästökauppajärjestelmän seurauksena ylöspäin samalla se nostaa myöskin sen energian muun muassa ydinenergian hintaa sähkön hintaa sille markkinoiden synnyttämälle tasolle vaikka tuo päästökauppajärjestelmä ei ole sentinkään verran aiheuttanut lisäkustannuksia tälle esimerkkini tapaiselle ydinvoimatuotannolle

arvoisa puhemies

kun tällainen selonteko annetaan niin jos näin radikaalisti perinteisen kunnallisen kansanäänestyksen ylipäänsä kansanäänestysinstituution luonnetta ollaan muuttamassa niin kyllä joudun ihmettelemään miksei tässä selonteossa siitä sanota yhtään mitään

arvoisa puhemies

se sanoma lyhyesti on se että ei tavallaan sillä jätteellä lietteellä tällaisella erilaisella bioraaka aineella mitä siellä maatiloilla on sen sähköntuotannon määrän kannalta ole juurikaan merkitystä mutta sillä on suuri merkitys sen ympäristönäkökulman kannalta

kuinka te voitte näin sanoa

arvoisa puhemies

erittäin keskeinen osa valtionosuusjärjestelmää on verotulojen ta saus idea siitä että kuntien kesken kuntien verotulopohjassa on tavattoman suuria eroja muun muassa siitä syystä että monesti esimerkiksi maakunnittain kunnat päättävät erilaisia toimintoja sijoittaa tiettyihin paikkakuntiin

vastauspuheenvuoro edustaja jarva ja sen jälkeen siirrymme puhujalistaan jossa on samoja nimiä jotka nyt ovat pyytäneet vastauspuheenvuoroja

onko kysymys siitä että hallitus ei kerta kaikkiaan kehtaa esittää moista asiaa problematisoiden tässä selonteossa koska eihän tuommoinen esitys kerta kaikkiaan siedä päivänvaloa

tästä syntyy se käsite windfall voitot ansiottomat voitot tai tuulen tuomat voitot niin kuin suomeksi käännettynä tavataan sanoa

myöskin maatiloilla syntyy paljon sellaista lantaa lietettä jolleka ei enää järjellistä käyttöä välttämättä muuten löydy

ja nyt idea tässä meidän lakiesityksessä on se sama mikä on ollut ajatus ja tavoite tässä jo kahden edellisenkin hallituskauden ajan kaksituhatta ei näy ja kuuluvuus heinäkuun

se on tietyllä tavalla osin jo tuo ravinne tietyissä tapauksissa haitta ja sen takia on tärkeää ja järkevää että siitä tehdään biokaasua ja näin tullaan tekemään

mihin ne levenevät siitä jos sen sijaan että keski suomen kaikki kunnat yhdessä järjestävät ne järjestääkin yksi ainoa kunta jyväskylän kaupunki

arvoisat edustajat teknisistä syistä pyydetyt puheenvuorot poistuivat tuolta näyttötaululta mutta niitä palautetaan sinne siinä järjestyksessä kuin ne oli pyydetty

päivänä ensimmäisen kerran silloinen talouspoliittinen ministerivaliokunta jo pyrki päättämään tästä järjestelystä silloisen hallituksen sosialidemokraattien ja keskustan hallituksen kaudella

arvoisa puhemies

huomasin jostakin lehdestä että ympäristöministeriö oli just äsken tehnyt päätöksen jolla se jatkaa tätä menettelyä jolloin se hevosenlanta pitää pitää koskemattomana ainakin tästä energiakäytöstä siihen ehkä voi muuten koskea heittää sen menemään mutta et saa sitä energiakäyttöön hyödyntää edelleenkään

tietyllä tavalla näinkin kornin vertailun mielestäni voi ihan hyvällä syyllä esittää

viime vaalikaudella samalla tavalla siitä löytyi poliittinen yhteisymmärrys jo tuolla ministerityöryhmässä mutta silloinen viime vaalikauden valtiovarainministeri jyrki katainen ei suostunut tätä asiaa ja ideaa viemään eteenpäin

arvoisa puhemies

minkä takia tämä hieno oivallus nyt minä parodioin tai minkä takia tuo moinen oivallus eli en sano sitä nyt hienoksi tällaisesta seudullisesta kansanäänestyksestä jos hallituksen päässä kerran sellaista mietitään ei ole päivänvaloa nähnyt tässä selonteossa joka meidän käsittelyssämme on

ei tänään ainakaan suomen hallituksen toimesta ole suurelle valiokunnalle esitetty mitään sellaista joka auttaisi tässä akuutissa tilanteessa

mitä vielä tule integrointiin josta te puhuitte äsken tässä miten erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito integroituvat tässä hallituksen mallissa

jatkakaa ponnisteluja hallitukseenne kuuluvan ympäristöministerin kanssa tässä

arvoisa puhemies

suomeen tuodaan juuri tällä hetkellä kahden fennovoiman kokoisen ydinvoimalaitoksen verran sähköä ulkomailta

nyt kataisen oman hallituksen hallitusohjelmaan on kirjoitettu vihdoin viimein siihenkin että tämä windfall voittojen veromenettely otetaan käyttöön mutta esitystä tänne eduskuntaan kuitenkaan tästä ideasta ja ajatuksesta ei ole rantautunut

mitä edustaja kärnän puheenvuoroon näistä turvesoista vielä tulee

jos ääneseutu järjestää perusterveydenhoidon ja jyväskylän kaupunki erikoissairaanhoidon niin millä tavalla käytännössä se integraatio näiden kahden eri tason välillä tässä käytännössä toteutuu

se jos taloudellista integraatiota syvennetään tulevaisuudessa prosessissa joka kestää vähintäänkin vuosia ei se auta tähän päivään

siinä täytyy kyllä turpeentuotannon mennä peilin eteen

se on kuitenkin suositus

arvoisa puhemies

kysyn ministeriltä

vaikka on toimittu varmasti lupaehtojen pohjalta pääsääntöisesti voi olla että joskus rikkeitäkin on tehty mutta vaikka on toimittu lupaehtojen pohjalta niin sitten kuitenkaan ei ole varauduttu siihen että on sellaisia runsaan veden aikoja ja sitten on kyllä päässyt vesistöihin humusta

tässä kuvataan vielä kertaalleen kansanäänestysinstituutio kerrotaan mihin sitä on käytetty sitten kerrotaan linjauksia miten on tarkoitus ja tarve tulevaisuudessa kehittää tätä kansanäänestysinstituutiota mutta siinäkään vaiheessa kun kuvataan niitä kehittämistarpeita arvoisa puhemies ei edes viitata siihen että tällainen hanke on vireillä

eikö tämäntapaisissa tapauksissa varsinkin kysymys ole nyt siitä että on löydetty uusi lahtauskirves jolla vedetään sitä hallituksen kuntarakennetta siihen suuntaan kuin hallitus ohjelmassaan on jo tavoitteeksi asettanut

kun uusiutuvia lisätään ja sitten fennovoima saa aikanaan tämän laitoksensa käyntiin niin käytännössä sillä korvataan muun muassa venäjän ydinvoimaloista tällä hetkellä meille tuotava sähkö

minulla on se käsitys että tänä iltana eurojohtajat sopivat jostakin jos sopivat ja pääsevät sopimukseen ja huomenna me kansanedustajat joudumme täältä suomestakin käsin antamaan valtakirjan sille saako suomen pääministeri tehdä jotain uusia ratkaisuja

sen lisäksi sillä korvataan venäjältä meille tuotava hiili

omana kantanani ja keskustan näkemyksenä esitän kerta kaikkiaan tuomitsevat sanat tuontapaiselle ajattelulle mitä tuollainen seudullinen kansanäänestys sisällään pitää

meillä käytetään sähköntuotantoon puolentoista fennovoiman verran nimenomaan venäläistä hiiltä

missään tapauksessa se valtuus joka nyt on olemassa hallituksella akuuttien ratkaisujen hoitamiseen ei riitä niitten ratkaisujen hoitamiseen

väite siitä että tämä ratkaisu jotenkin olisi sitoutumista venäjään

mitä vielä tukiin tulee edustaja turunen ehkä sitten erikseen on aikaa ja tilaisuus keskustella niistä yritystuista suurimmat tuet ovat nimenomaan tekesin rahoitus sitten energiatuki sitten viennin ja kansainvälistämisen tukirahoitus ja sitten telakkatuki

se tavallaan saattaa häpeään sen kansanäänestysinstituution sen hienon demokratia ja kansanvaltaelementin mikä siihen kansanäänestykseen jota kannatan silloin kun sitä oikein käytetään sisään on leivottu

päinvastoin voidaan osoittaa että tällä korvataan venäjältä tuotavaa sähköä ja venäjältä tuotavaa hiiltä venäjältä tuotavaa maakaasua

se on ilman muuta näin

edustaja kari ja nyt vielä edustajat jotka pyydätte ja haluatte vielä käyttää useampia puheenvuoroja toivon että nousette ylös ja painatte uudelleen v painiketta että saamme tämmöisen päivityksen missä tarkkaan ottaen menemme

mitä sitten ylipäänsä tässä tarvitaan

keskustahan on tarjonnut tässä pitkän aikaa niin kuin ovat monet ekonomistit maailmalla tarjonneet jo pitkän aikaa sen jälkeen kun osoittautui varhain keväällä että kreikka ei selviä niistä veloista mitä sillä on mahdollisuutta että nämä pantaisiin velkasaneeraukseen mahdollisimman hallittuun kenties maksukyvyttömyyteen asti vievään ja sitten mielellään ulos eurosta

erittäin mieluusti palataan niihin myöhemmin

käytännössä tarkoitetaan lähinnä näitä ydinvoimayhtiöitä ja pieneltä osalta vesivoimayhtiöitä näitä suuria tällaisia niitä ei ole kovin monta jotka merkittävästi joutuvat tätä maksamaan mutta ne jotka joutuvat tätä maksamaan niiden kassa kyllä ja niiden tase erinomaisen hyvin kyllä kestää sen että osallistuvat sitten näiden windfall voittojen verotuksen aiheuttamiin kustannuksiin

nyt sitten kun äkkiä nähdään että demokratiavajetta syntyy kunnallisessa päätöksenteossa harkitaan että otettaisiin käyttöön tällaisia kunnallisosa tai kuntaosavaltuustoja tai kaupunginosavaltuustoja paikkaamaan tätä demokratiavajetta mikä näissä suurkunnissa helposti syntyy

ellei tätä tarvitsisi juoksuttaa budjetin kautta niin minulla tällä hetkellä olevan ja pitkin tätä valmisteluprosessia olleen käsityksen mukaan olisi ollut täysin mahdollista rakentaa yksi yhteinen järjestelmä koko tälle alueelle valitettavasti

oikeastaan se ainoa muutos mikä tehtiinkin ervvn joustavoittamisessa tarkoitti juuri sitä että näitä meidän takausvastuitamme voitiin käyttää näihin tarkoituksiin

se voi toki olla ratkaisu vieläkin mutta tänään tämän ratkaisun tekeminen on paljon huonompi ja vaikeampi asia kuin puoli vuotta sitten tai runsas puoli vuotta sitten koska nyt tartunta on edennyt jo niin pitkälle italiaan ja espanjaan ja eräisiin muihinkin maihin saakka että voi hyvinkin olla että tämäntyyppiset toimet eivät enää riitä

näillä ajatuksilla haluan vielä kertaalleen kertoa että keskustan eduskuntaryhmä jälleen kerran on tosissaan ja toivoo että hallitus nyt sitten osaltaan vastaisi huutoihin jotka se on kirjoittanut hallitusohjelmaan on

tästä syystäkin totta kai ainakin akuuttiin tilanteeseen sillä seikalla jos ekp ja imf olisivat voineet jollakin tavalla euromaiden ikään kuin mukana ollen tulla apuun olisi saattanut olla merkitystä mutta silloin olisi rikottu juuri sitä periaatetta mistä edustaja lauslahti ihan oikein tässä äsken puhui

ihan hyvä liitos se oli perusteltu

silloin ollaan paikalla kun on media mutta silloin kun käytetään minuuttia pitempiä aitoja hyviä erinomaisia puheenvuoroja kuten lindström edellä täällä ei ole paikalla ketään

keskusteluun päätynyttä voimistelusta ehdotus hyväksytään asialliset että valtiovarainvalion

vähän aikaa se pyöri

eli summa summarum

se voi tapahtua sillä tavalla että näitä yhteisvastuullisia taakkoja otetaan paljon paljon lisää kannettavaksi sen lisäksi mitä meillä jo on mutta se on väärä tie

ja siellä edusti a alanko kahiluoto pyysi alanko kahiluoto on poissa

suomi joka on elänyt oikein ja niitten sääntöjen mukaan ei voi olla oikein että me joudumme osallistumaan kansantaloutemme mukaisessa suhteessa ja mitassa kriisien ratkaisemiseen eikä sen velan määrän mukaisessa suhteessa minkä verran olemme velkaa ottaneet

meillä menee huonommin kuin muualla euroopan unionin alueella yhtä maata lukuun ottamatta ja melkein huonommin kuin juuri missään muussa maassa maailmassa niin kuin imfn aika tuore raportti siitä selvästi kertoo

niin kävi siellä niin käy kaikkialla siellä muuallakin missä näennäisdemokratiaelementtiä yritetään rakentaa periaatteessa demokraattisen kansanvaltaisen järjestelmän sisään

arvoisa puhemies

suoraan asiaan

tällä esityksellä keskustan eduskuntaryhmä lähtee siitä että se suhdannetilanne jota suomessa ja euroopassa tällä hetkellä eletään ei nyt ole suotuisa ajatukselle että energiaveroja pitäisi kiristää

arvoisa puhemies

se että tämän näivettymiskierteen katkaisemiseksi otettaisiin vaikka miljardimäärässä velkaa lisää ei mielestäni ole mikään mahdoton ajatus edellyttäen että samalla kertaa sitoudutaan siihen että jatkossa tehdään enemmän kyetään tekemään tuottavammin ja tasataan tietä yrittäjyyden edellytyksille ylipäänsä kasvun eväille

nyt kaikki ne mallit mistä julkisuudessa keskustellaan ovat sellaisia että jos niitä vastuita lisätään se lisä tulee aina kansantalouden mukaisessa suhteessa eikä sen velan suhteessa minkä suomi on velkaa kerennyt julkiselle sektorille ottamaan

me emme voineet hyväksyä suomen liittämistä vielä ilman kansanäänestystä euroon yhteisvaluutta alueeseen josta olisi jokaisen sokean kreetankin pitänyt nähdä että kysymys on ei optimaalisesta valuutta alueesta ennen kaikkea meidän kannaltamme valuutta alueesta joka ei ole meidän etujemme mukainen

sinänsä tarve miljoonille sadoillekin miljoonille on olemassa mutta kun nämä toimet kohdistuvat nimenomaan suomalaisen elinkeinotoiminnan ja erityisesti niiden kansalaisten jotka ovat työkseen ja ammatikseen yritystoiminnassa ja tarvitsevat myöskin kulkuvälineitä maksettavaksi ja osin sähkönkäyttäjien maksettavaksi niin keskusta lähtee siitä että siihen ei nyt aihetta ole

markkinat osaavat diskontata sen mitä huomisen hyväksi tehdään sieltä huomisesta tähän päivään ja ovat rauhallisia mikäli tällaisia äsken sanottuja ratkaisuja tehdään

nyt niitä ei kuitenkaan tehdä

valtiovarainministeri niinistö sanoi että hän ei ole missään muualla euroalueella euroon pyrkivissä maissa nähnyt sellaista niin kovaa vastustusta ja niin heikoin perustein tapahtunutta vastustusta kuin mitä suomen keskusta eduskunnassa esitti

päinvastoin aikaisemmin jo täällä kertomallamme tavalla keskusta ei ole sitä mieltä että verot alas ja menot ylös ei vaan vielä kertaalleen

ensinnäkin todellakin eräät europarlamentaarikot paheksuivat sitä tai kommentoivat siihen tapaan että on väärin että suomen aluevesille ollaan putkea laskemassa ja siitä sitten ei käydä sellaista ja sellaista keskustelua

arvoisa puhemies

lähes kaksi miljardia euroa

ensinnäkään putkea ei olla rakentamassa suomen aluevesille ei suomen valtion suvereenille alueelle ei sinne vaan talousvyöhykkeelle joka ei ole suomen suvereenia aluetta sillä tavalla kuin aluevedet

edellytys rahaliiton onnistumiselle ylipäänsä olisi siinä että euromaista muovautuisi taloudeltaan entistä yhtenäisempi alue